sielläkin kun kuntaliitoksia tapahtuu esimerkiksi vuolijokikajaani liitos kun tuli niin silloin tuli valtion maita vuolijoen puolelta lisää ja metsästysoikeus kajaanilaisille samalla tavalla kasvoi siitä mitä se aikaisemmin oli

tässä kun on kuunnellut radiosta on tullut haastatteluja poliisista ja sisäasiainministeriöstä niin yleensä nämä lailliset aseet muuttuvat laittomiksi siinä vaiheessa kun ne anastetaan joko kesämökiltä tai asunnosta

hyvin paljon rakennuspuolelta tulee tällä hetkellä viestiä nimenomaan semmoisilta rehellisiltä yrittäjiltä että he eivät enää lähde tarjouskilpailuihin mukaan koska se aika on heiltä työstä pois ja sitten ei pärjätä kumminkaan

toisaalta sitten taas tämä ratojen huono kunto aiheuttaa sitä että siellä tulee routavauriota ja siellä on kaikennäköisiä turvalaitteita joitten piuhoitukset kulkevat rataverkolla ja ne katkeilevat

arvoisa puhemies

on aivan selvää että ylen toiminta on turvattava ja tässä on keskusteltu siitä tulisiko sen olla budjettirahoitusta vai tämä erityyppinen maksu

paikalliset alueelliset uutiset voivat ylittää uutiskynnyksen alueellisissa lähetyksissä vaikka ne eivät sitä valtakunnallisesti tekisikään

julkinen sektori on myös yksi tämän alan käyttäjä ja tämän takia on syytä panostaa täällä jo hyvin esille tuotuihin asioihin kuten työsuojelu ja verohallinto

mutta tässä kansallispuistokuviossa kaiken kaikkiaan kyllä minä kallistun ilman muuta tuon maa ja metsätalousvaliokunnan lausunnon kannalle se on oikeudenmukainen siinä mielessä

mutta kyllähän tämä valtion tuottavuusohjelma on myös merkittävästi vaikuttanut siihen että tämä valvonta on heikentynyt ja tämä valtion tuottavuusohjelma pitäisi pistää nyt jäihin siinä mielessä miten se tällä hetkellä toimii

voitte kuvitella mitenkä se on surkuhupaisaa tuommoisella pen dolinolla jolla voisi kahtasataa pyyhkäistä kun pääsee vaan

ajatellaan että ihminen on syntynyt siellä hän on metsästysseuran jäsen ollut ikänsä sillä alueella kuuluu siihen riistanhoitopiiriin on liittynyt siellä mutta asuu vaikka helsingissä sitten käy viikot täällä tai on töissä täällä ja asuu mutta kumminkin hänellä ehkä saattaa olla maata tai muita liittymäkohtia sinne omaan syntymäalueeseensa mutta hän ei pääsisi sitten sinne metsälle

sitten ed

mutta olen aivan samaa mieltä mitä täällä ovat muutamat muutkin puhujat olleet viestinnästä elikkä ymmärtääkseni ihmisillä on semmoinen tieto nyt tällä hetkellä että tämä on joku lisämaksu kaiken muun päälle

meillähän on kainuun hallintokokeilussa tällä hetkellä kansanterveystyö erikoissairaanhoito ja erityishuoltopiirin tehtävät ja toisen asteen koulutus lukiot ja ammatillinen toinen aste sekä kainuun maakuntaliiton tehtävät

joo

saattaa tämmöinen turvalaitevika olla monta kymmentä kilometriä

hallituksella olisi kumminkin ollut tässä nyt aikataulullisesti mahdollisuus kiihdyttää toimintaansa ja tuoda tämä esitys hyvissä ajoin eikä vyöryttää sitä tuonne tuleville hallituksille

minä kannatan tätä esitystä ja sillä perusteella että tästä myös keskusteltiin hallintovaliokunnassa ja oltiin sitä mieltä ettei kahta kertaa tarvitse maksaa tätä aselupamaksua

sen takia tässä nyt kannattaisi käydä neuvottelua ja katsoa että tähän saisi korjauksen sillä tavalla että niillä ketkä ovat sen riistanhoitopiirin yhdistyksen jäseniä olisi sitten metsästysoikeus sillä alueella

ehkä merkittävintä tässä on ollut se että olemme pystyneet kainuun alueella turvaamaan palvelut suhteellisen hyvin

niin kuin täällä hyvin useissa puheenvuoroissa on tänä päivänä todettu valtionosuusuudistus tarvittaisiin siis laajempana ja toivotaan että tämä hanke etenee

siellä on tietenkin muutamia ongelmia joihin on tartuttava ja niitä korjattava mutta suurelta osin nämä ongelmat liittyvät lääkäreitten saatavuuteen ja ovat siten hyvin valtakunnan tasolla muuallakin havaittavissa

nyt ennen kaikkea tässä korostaisin seinäjokioulu väliä ja sen kaksiraiteisuutta

mitkä ovat ne olosuhteet mitkä tätä viitoittivat

siihen olisi panostettava koska nyt olen ainakin huomannut että ministeriössä on hirveät halut kilpailuttaa rautatieliikennettä ja se ei onnistu yksiraiteisella radalla

siitä ei tule mitään hyötyjä koska siellä ei pysty liikennöimään

ehkä merkittävintä on kustannusten nousun leikkaaminen jossa on pystytty muutama prosenttiyksikkö pienempään kasvuun kuin muualla valtakunnassa

arvoisa puhemies

ensinnäkin ensin vaaditaan että arvostellaan hallituksen tekemiä leikkauksia jotka ovat osaltaan aiheutuneet siitä että edellisellä hallituskaudella on suomen velkaa kasvatettu niin merkittävissä määrin

kilpailutuksesta seuraa myös se että kun parhaat osuudet tuottavat vrlle nykyiselle operaattorille hyvää tulosta niin harvaan asutuilla seuduilla jouduttaisiin sitten subventoimaan veronmaksajien rahoilla koska siellä ei kilpailu ole kannattavaa

ehkä nämä esimerkit mitkä tässä nyt muutamalla sanalla tuon esille toisivat konkreettisesti esille sitä mitä tämä tarkoittaa meidän alueellamme

niin kuin nyt voimme esityksestä huomata myös kaukojunien ostopalvelurahoja on supistettu

elikkä pitäisi nyt pysyä ihan asiassa toden todella ja muistutan vielä siitä keskustan ajamasta ruuan arvonlisäveroalennuksesta

kun meillä on tämä yhteinen palvelujen järjestämiskuntayhtymä se on siitä aluetalouden potista pois

muistetaan se että kun puolitoista vuotta ennen ilmoitettiin että arvonlisäveroa alennetaan hinnat nousivat ja sitten kun alennettiin niin hinta oli suurin piirtein sama ja nyt hinnat ovat nousseet takaisin

mutta kumminkin täytyy muistaa se miten suuri merkitys näillä kaukojunilla ja ennen kaikkea yöjunilla on matkailun kannalta alueiden saavutettavuuden kannalta koska siinä yön aikana kun liikutaan ei mene aikaa työaikaa eikä loma aikaa hukkaan

myös maakuntajohtajan asemaan on tässä muutoksia

arvoisa puhemies

niin kuin täällä on todettu tätä yhteistoimintamenettelyä on hyvin usein käytetty irtisanomislakina ja on ennakoitu ja toteutettu hyvissä ajoin ja todettu sitten että tämä yhteistoimintamenettely on käyty läpi

tämä on erittäin tärkeää

nyt maakuntavaltuustolla on vapaammat kädet säätää siitä onko maakuntajohtaja myös maakuntahallituksen puheenjohtaja vai onko luottamushenkilö puheenjohtaja

tämä kärnän aloite on todella hyvä ja kannatettava ja toivon tälle menestystä käsittelyssä

mutta otan esimerkiksi kajaanin jota kohteli metsäteollisuuden rakennemuutos niin kovakouraisesti ja vei työpaikat kajaanista

sitten korostaisin myös savon radan tasonnostokorotusta pystyttäisiin siinäkin ajamaan suuremmilla nopeuksilla ja ennen kaikkea tasoylikäytävien poistoa

mutta on varmaan syytä nostaa esille sitten myös se että valtionyhtiöissä ei toteuteta yhteistoimintalakia vaan siellä on yhteistoimintasopimus ja se kumminkin toteuttaa tätä yhteistoimintalain henkeä

elikkä nythän tällä hetkellä okmn valtionosuus menee suoraan palvelujen järjestäjälle elikkä kuntayhtymälle mutta stmn valtionosuus käy kierroksen kuntien kukkarossa

sekin mahdollistaa silloin suuremmat nopeudet

vielä ihan lopuksi laajakaistasta vielä täytyy huomauttaa että sekin pitäisi saada sillä tavalla että se toimisi valtakunnassa joka kolkassa

olen ollut semmoisessa menettelyssä mukana missä organisaatiouudistusta tehtiin varmaan vuoden verran ja meillä oli tietynlainen jatkuva menettely ja se todettiin kyllä hyväksi ja toimivaksi mutta siinä täytyi sopia työnantajan kanssa mitkä ovat pelisäännöt ja mitä kaikkea tämä menettely sitten sisältää

kun ajattelee että kajaani on maakuntakeskus kolme kertaa suurempi kuin seuraavat suomussalmi kuhmo ja sotkamo sillä on tiettyjä vastuita myös palvelujen järjestämisen suhteen

elikkä irtisanomiset ja kaikki käytiin ihan tapauskohtaisesti läpi ja myös sitten toimihenkilöt käytiin läpi ihan titteli kohdaltaan

on korkeakoulukehittämistä ammattikorkeakoulu yliopisto maakuntamuseo kirjasto ynnä muuta

nyt sitten perussopimuksella sovitaan siitä että stmn valtionosuus siirtyy liki kokonaisuudessaan kuntayhtymälle ja näin turvaa paremmin sosiaali ja terveyspalvelujen tuottamisen koska kysymyshän on stmn valtionosuudesta ja se pitää käyttää siihen mihinkä se on tarkoitettu

kajaanin ja vuolijoen liitos joka toi merkittävästi alijäämiä lisää ja myös vähensi valtionosuuksia ja toi myös lainakantaa lisää on näkynyt kajaanin taloudessa joka on nyt todella ongelmien kourissa

kahdelle tuottaa luomu instituutin leija luomuinstituutille ja ekocentrialle ja katsottiin että ne tekevät erittäin merkittävää työtä lähiruuan hyväksi

arvoisa rouva puhemies

toivon todella että myös maakuntakeskusten rooli uudessa valtionosuusjärjestelmässä otetaan huomioon

tässä lyhyesti

arvoisa puhemies

oikeastaan edustaja virtasen puheenvuoro sai minutkin miettimään syvemmin sitä mitä meidän tulisi tehdä jotta vienti vetäisi

ennen kaikkea tulee sitten mietittäväksi se mitä on aikoinaan meillä tehty

oliko nokia liian vahva veturi ja sen nimeen sitten vannottiin ja kävi niin kuin kävi että tunarit olivat asialla ja kiville ajettiin

tutkimus ja kehittämistyö lähinnä tulee ainakin itselläni mieleen mihinkä voidaan valtion puolelta lisätä rahoitusta ja sitä kautta päästä paremmille urille

ihmettelen myös sitä että edelleenkin raakapuuta viedään keski eurooppaan ja se käy jalostumassa siellä sitten erilaisiksi kalusteiksi ja tuodaan sitten suomeen jossa me niitä ostamme ja käytämme

se ei johdu tietenkään siitä etteikö se olisi haluttu koulutusmuoto mutta kun yrityksillä on ytt päällä ja se perustuu työsopimukseen niin silloin ei voida oppisopimuskoulutuksella ottaa

mikä on sitten itse nuoren vastuu siitä minkälaista koulutusta hän haluaa ja miten kouluttautuu

en tiedä sitten onko se laiskuutta vai mitä se on mutta jollakin tavalla pitäisi ottaa ohjat jo hyvissä ajoin käsiin

sitähän me olemme juuri vaatineet että olisi yhteiset liikennesäännöt miten toimitaan

mutta sitten kansalaisia ihmetyttää tämä kreikkaa lainoittaneiden pankkien korkotaso joka ei ole tullut alas vaikka riskit ovat pankeilta poistuneet

budjettivaltaa ollaan siirtämässä nyt tuonne brysselin suuntaan ja näyttää myös siltä että ollaan siirtämässä työehtosopimusvaltaa kansalliselta tasolta

torilla kolmekymppisen nuoren äiti kysyi minulta mitä hänen pojalleen olisi semmoista koulutusta mihinkä hän pääsisi kun hän ei pääse mihinkään näihin nykyhallituksen ohjeistamiin koulutuksiin ja kyllä siinä saa keksiä kaikennäköistä että millä tavalla

tuohon vielä haluan tässä yhteydessä nostaa esille mikä oli oli tuottaa tai ainakin minulle tuli henkilökohtaisesti aika paljon palautetta tästä oman auton käytöstä että työnantajan tehtävissä esimerkiksi postinjakajat jotka jakavat omalla autollaan postia käyttävät omaa autoa ja heille tämä kilometrikorvauksen menetys olisi ollut erittäin suuri riski jopa sillä tavalla että he olisivat joutuneet luopumaan siitä työtehtävästä

ostajina ovat olleet kansainväliset suuret yritykset jotka ostavat tällä tavalla osaamista ja kilpailijoita pois markkinoilta

tuota yritystä ei kehitetä ja kun tulee sitten vaikeat ajat niin kuin nyt esimerkiksi tämä stx osoitti sen niin silloin ollaan luopumassa niistä pienemmistä yrityksistä

nyt tässä keskustan mallissa elikkä siinä että myytäisiin tätä teliasoneraa pois entisestään minä näen kyllä vaarallisena sen että kohta tämä toiminta loppuu kokonaan suomesta

täällä on paras selonteon puolesta ja sitä vastaan käytetty puheenvuoroja ja ainakin minulla on henkilökohtainen kokemus siitä että paras hanke ei etene

palvelujen järjestäminen oli merkittävä tehtävä

timo korhonen viittasi myös tähän kainuun hallintokokeiluun niin siinä minun mielestäni on kanssa sitten menty siihen malliin että siellä ei tapahdu kuntaliitoksia

arvoisa puhemies

mutta täytyy nyt kumminkin tässä tilanteessa kiitellä hallituksen esitystä ja toivoa että tämä tyydyttää oppositiotakin tulevana vuonna

vienti ei vedä kotimainen kysyntä on notkahtanut yrityksillä ei ole kilpailukykyä eikä uusia tuotteita ja tästähän on hyvin pitkälle kysymys ja silloin täytyy valtion tehdä semmoisia päätöksiä mitkä vaikuttavat investointien kautta ja valtion kautta esimerkiksi väyliin ja homekouluihin terveyskeskuksiin päiväkoteihin ja niin poispäin elikkä tämäntyyppistä

tämä ihan selvästi näyttää nyt siltä että sinne jää kunnanjohtaja ja hänen tehtävänsä on juhlapyhinä nostaa suomen lippu salkoon

yhteiskuntarauhasta on myös puhuttu

kyllä tässä täytyy työnantajan puoleenkin nyt katsoa että työsopimusmarkkinauudistus pistettiin jäihin pelkästään työnantajien omalla päätösvallalla ja tämä ei oikeastaan hyvää näyttele myöskään

minulla henkilökohtaisesti on kokemuksia siitä miten toiminta siellä voidaan järjestää

täytyy tarkastella molempia osapuolia ja yhtä kättä mennä eteenpäin

arvoisa puhemies

ensinnäkin kiitoksia ministerille hyvästä esityksestä

harvaan asutulle seudulle syntyy kustannuksia merkittävästi siitä että ei tätä yhteyttä saada joka niemeen notkoon saarelmaan niin kuin aikoinaan oli meillä semmoinen slogan

arvoisa puhemies

kansallisen ruokaketjun kehittäminen on todella merkittävä asia mitä on jaostossakin kuultu ja valiokuntakin näyttää siihen ottaneen kantaa

arvoisa puhemies

on erittäin tärkeää että huomioidaan myös nämä luonnonmarjojen terveysvaikutukset ja meillä tämäntyyppistä harrastusta on olemassakin tällä hetkellä yhdistystoiminnan piireissä

jokinenkin mainitsi meidän vanhempien vastuun lasten valistamisessa että kyllä täytyy sitä korostaa ettei voi lainsäädäntöä sillä tavalla rakentaa että me rupeaisimme lapsia ja nuoria ohjaamaan

kun edustaja pekkarinen mainitsi että sosialidemokraatit nukkuvat niin eivät kyllä nuku vaan tehdään töitä kovasti

kyllä hyvin paljon tämä yhteiskunta perustuu siihen että vanhempien vastuuta korostetaan ja sitä kautta vanhemmilla on vastuu katsoa lastensa perään mitä kaikkea he touhuavat

edu

mutta niin kuin täällä on jo todettu niin on kysymys pörssiyhtiöstä ja siihen ei oikeastaan ole mahdollisuuksia hallituksella puuttua